tuossa kun tuota lain tekstiä tarkemmin vielä luin niin tuo voimaantulokohta aiheutti hiukan kysymystä kun kerran suojalasit ollaan valmiit edellyttämään ilotulitteiden ampujilta miksi sitä säännöstä ei haluta sitten laittaa voimaan jo ensi uutenavuotena kun jälleen niitä silmävammoja on tulossa

viranomaisen vaikutusmahdollisuuden rajoittamista voidaan perustella myös pyrkimyksellä helpottaa tuomioistuinten jutturuuhkaa ilman että samalla heikennetään kansalaisten oikeusturvaa

täällä mainitaan että suojalasien käytön edellyttäminen pakollisena jo ensi vuodenvaihteessa on liian nopea aikataulu

ei lainlaatijalle jos se katsoo että tälle on edellytykset ole liian kiireistä laittaa voimaan sitä suojalasikäyttöpakkoa jo ensi vuodenvaihteeseen

sillä säästetään muutamia silmiä ja vakavia vaurioita

noin neljännes on käytössä yksityisillä henkilöillä yhtyeillä erilaisilla ohjelmanjärjestäjillä kuten vaikkapa aerobic ohjaajilla viidesosa kouluilla ja oppilaitoksilla

lähinnä vaan kysymyksen aiheuttaa se että samaan aikaan kun tässä salissa on pohdittu ampuma aselakia niin että kymmeniä vuosia aseita turvallisesti käyttäneet ihmiset joutuvat näyttämään viiden vuoden välein harrastuksensa asianmukaisuuden toteen niin annetaan ilotulitteita räjähteitä ihmisten käyttöön joilla ei ole minkäänlaista koulutusta tai kokemusta niistä

arvoisa herra puhemies

langattomia mikrofoneja hyödyntää suuri joukko äänitysstudioita teattereita konserttien järjestäjiä ja niin edelleen

energiapolitiikassakin aivan turhaan ideologisoidaan energiantuotantovälineitä ja tuotantotapoja kun meidän pitäisi ideologisoida sitä että energiaa tuotetaan vähäpäästöisesti ja tavoitellaan energiaomavaraisuutta

valitusoikeutta koskeville erityissäännöksille on voitava esittää selkeä tarve eikä hallintolainkäyttölaissa olevaa yleissäännöstä voida pitää perusteltuna

liikenne ja viestintävaliokunta on saanut selvityksen että ministeriöiden välillä on keskusteltu mahdollisuudesta korvata taajuusalueella toimiville langattomien mikrofonien käyttäjille kustannuksia jotka aiheutuvat tästä uudelle taajuusalueelle siirtymisestä

se on hieno juttu

näkisinkin niin että tätä ilotulitusten järjestämistä tulisi ohjata niin että ammattilaiset järjestävät näyttäviä upeita ilotulituksia niin kuin täällä on näytöksistä puhuttu ja muista

meillä on suomessa paljon erittäin hyviä cleantech kehityshankkeita nimenomaan jätteiden hyötykäyttöön ja sitä osaamista tarvitaan mutta siihen tarvitaan myös kotimaisia referenssejä jotta voimme näyttää sitä osaamistamme myös ulkomaille ja sitä kautta viedä

ne ovat upeita tilanteita ja siihen suuntaan tätä asiaa tulee tukea

yhtenäistä näkemystä korvauksen perusteltavuudesta ja lisäkustannusten mittaluokasta ei kuitenkaan ole löytynyt eikä korvausten suorittamista ole sisällytetty valtioneuvoston kuluvan vuoden maaliskuussa tekemään periaatepäätökseen

tämä energiaomavaraisuus on tärkeä ja meidän pitää kehittää sitä ja kääntää se siihen asentoon että voimme jopa viedä energiaa

tässä esityksessähän ei ole otettu kantaa kuntien kokoon vaan siihen elinvoimaisuuteen ja siihen kykyyn tuottaa ne palvelut joita asukkaat tarvitsevat

onko tälle asialle pikaisesti nyt jotain tapahtumassa

mutta sitten kun siirryttiin tähän kuntayhtymämalliin tämä erikoissairaanhoitoon liittyvä leikkaustoiminta sieltä poistui

nythän ministeri risikko on esittänyt sitä että tässä yhteydessä pitää pystyä myös madaltamaan tämän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa jotta jopa niitä erikoissairaanhoidon palveluja voitaisiin saada lähempää

tässä kun on nyt pitänyt perehtyä tähän asiaan ja vähän kaivaa taustatietoa tuommoisesta taloustieteellisestä kirjallisuudestakin ja siitä mitä kuntakokoon liittyviä näkökulmia siellä tuodaan niin esimerkiksi optimaalista kuntakokoa määritellään niin että se muodostuu kunnan tuottamien palvelujen yksikkökustannuksista ja asukkaiden tyytyväisyydestä

arvoisa herra puhemies

henkilöstön huoli on täysin ymmärrettävä ja valtion tietysti työnantajana tulee ottaa nämä huolet huomioon ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pyrkiä siinä ratkaisussa

mitä tuo kirjaus tarkoittaa

tarkoituksena on yhdistää sosiaali ja terveyspalvelut sekä perus ja erikoistason palvelut niin että rajoja puretaan ja taataan hoitoketjujen sujuvuus

mutta miten on ajateltu sitten kriisiaikana tämä muonitus järjestettävän

onko tässä sellaisia järjestelyjä ja suunnitelmia mukana

pääasiassa tai keskustelun kärjessä ovat olleet nämä palvelujen järjestämismallit ja on siitä näkökulmasta hyvin pitkälle viety tätä asiaa

nyt viimeistään on otettava sosiaali ja terveyspalveluja tarvitsevan ihmisen näkökulma päällimmäiseksi kun mennään viemään tätä asiaa käytäntöön

uskomme että panostamalla perusterveydenhuoltoon se tulee ajan myötä takaisin kustannussäästöinä ja erikoissairaanhoidon säästöinä

kunnallinen monopoli ei voi olla pidemmän päälle hyvä asia eikä takaa sosiaali ja terveyspalveluiden kehittymistä

tähän järjestelmään tarvitaan aivan välttämättä luotettavat palveluiden laatumittarit ja myös kustannusmittarit jotta palveluiden tehokkuutta voidaan luotettavasti arvioida ja kehittää

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta on erittäin ajankohtainen

tämän lain tarkoituksena on velvoittaa tienpitäjää myöntämään lupa näiden kaapeleiden sijoittamiseen tiealueelle silloin kun se ei liikenneturvallisuutta tai tienpitoa haittaa tai vaaranna

vaaratilanteiden määrä on lisääntynyt tosin sekin vaihtelu eri vuosina on ollut nevala ilmoitus näiden hätäilmoitusten määrä on vaihdellut vuosittain jonkin verran

nythän tässä on käymässä niin että yksityisten palveluntuottajien rooli on jäämässä mitättömäksi ja varsinkin pienet paikalliset palveluntuottajat joilla on tärkeä rooli tällä hetkellä ovat jäämässä näiden hankintamenettelyjen ulkopuolelle

tässä kun pohtii tätä asiaa tulee eittämättä mieleen se miten tämä vaaratiedote tavoittaa vaaran piirissä olevan henkilön

ja tietää varmaan tätä investointi sitä harkitaan siinä vaiheessa tämä on edullinen tapa silloin kun tehdään uusi investointi tulee uusi tie ja uusia sähkölinjoja silloin tämä on ehdottomasti edullisempi tapa kaivaa ne kaapelit sinne maahan mutta myös siinä tapauksessa kun vanha linja vaatii peruskorjausta tämä on ehdottomasti edullisempi tapa viedä kaapelit sinne tien viereen maan alle

silloin tulee kyllä mieleen ovatko radio ja televisio tänä päivänä sellaisia välineitä joilla kaikkein parhaiten tavoitetaan ne vaaran piirissä olevat ihmiset ja tuo tekstiviestivaroittaminen tulee ilman muuta silloin pohdittavaksi

tähän asiaan tulee kiinnittää huomio jotta kaikki ammattitaito ja osaaminen joka on tällä hetkellä käytettävissä sosiaali ja terveydenhuollon alalla käytetään kansalaisten hyväksi ja hyödyksi

tällä hetkellähän on jo järjestelmiä esimerkiksi lahden kaupungissa on talvella järjestelmä jossa tekstiviestillä voidaan varoittaa ihmisiä katujen liukkaudesta ja sillä koetetaan estää kaatumisonnettomuuksia

mutta totta on se että kyllähän ne kustannukset siitä sähkönsiirtoverkosta kohdistuvat aina sinne sähkön käyttäjälle sille joka sen sähköverkon päässä siellä on

tässä yhteydessä esitetyt kuntien maksuosuudet nämä nousuennusteet ovat osittain aivan kestämättömiä sekä kuntien taloudenpidon kannalta mutta myös kuntien asukkaiden näkökulmasta

sehän näiden myrskyjen asta myrskyn ja näidenkin aikaan oli hiukan ristiriitaista että kovasti kritisoitiin mikseivät kaapelit ole siellä ja miksei niitä laiteta sinne maan alle mutta samaan aikaan ihmiset tietysti moittivat sähköyhtiöitä näistä erittäin korkeista siirtohinnoista näistä verkkokustannuksista jotka tälläkin hetkellä ovat kohtuuttoman suuria verrattuna sähkön kulutuksen hintaan

se perustuu siihen että ihminen itse pyytää sitä tiedotetta etukäteen ja sitten tilanteen näin ollessa se lähetetään hänen matkapuhelimeensa

olisikin toivottavaa että lakivaliokunta tässä kuulemisessaan nyt selvittää tätä tekstiviestivaaratiedotteen käyttömahdollisuutta

jos esitetään tällaisia kuntaveron nousuennusteita silloin ollaan todella pahassa ristiriidassa työn tekemisen kannattavuuden ja kannustavuuden kannalta

tässä esityksessähän annetaan velvoite yleisradiolle välittää näitä vaaratiedotteita

mutta vielä tästä tämän asennustavan edullisuudesta

tätä korkeaa veroastetta tai verotuksen nostamista edes niin tärkeiden palveluiden kuin sosiaali ja terveyspalveluiden rahoittamiseksi ei voida kyllä tällä tasolla perustella

koko ajan tekniikka kehittyy viimeisimpänä on niin sanottu maasahaus joka jättää vain muutaman ehkä tuuman mittaisen vähän leveämmän railon siihen tiealueeseen ja kaapeli upotetaan sinne

eli palveluiden järjestämiseen on löydyttävä tehokkuutta ja sitä kautta myös kustannussäästöjä ja on turvattava se että kaikki palveluntuottajat myös yksityiset palveluntuottajat ovat mukana tässä ketjussa

ja kun viime aikoina on ollut puhetta yleisradion tehtävistä niin tässä on varmasti yksi sellainen tärkeä tehtävä joka yleisradiolle on edelleenkin syytä kuulua

tämä kielikysymys tulee myös harkittavaksi

vielä lopuksi haluan korostaa sitä että tähän nyt tehtävään uudistukseen on löydettävä vahvoja kannusteita ennalta estävän sosiaali ja terveystyön tukemiseksi

esityksessä esitetään että vaaratiedote annetaan molemmilla kansalliskielillä

se on siis edellytys mutta tulee muistaa että mikäänhän ei estä viranomaisia lähettämästä ja antamasta tätä vaaratiedotetta vaikkapa alueellisesti merkittävillä kielillä

se on tärkeää paitsi kustannussyistä myös ihmisten kannalta koska silloin kun asioihin puututaan ennalta ja pystytään hoitamaan niitä etukäteen myös inhimilliset kärsimykset ovat aina pienempiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväretki yhdestoista asin puhemiesneuvosto eroteta asia laitetaan tarkastusvaliokunta keskustelu on päättynyt

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

itse asiassa meillä ei ole pulaa työstä

nyt tässä käsitellään tietysti tupakkaveron korotusesitystä ja tämä keskustelu on ollut aika hyvää ja sillä lailla tuonut tämän tupakan vaikutuksen kansanterveyteen ja sitten tämän fiskaalisen vaikutuksen että sillä on merkitystä verokertymän kannalta

kyllä tekemätöntä työtä tässä maassa riittää ja riittää niitäkin jotka haluaisivat tehdä työtä mutta meillä on pulaa työnantajista

siihen nämä puheet verotuksen kiristämisestä eivät oikein sovi vaan pitäisi lähteä hakemaan keinoja miten luoda edellytyksiä ihmisille työllistää itsensä ja työllistää toisia jotta sitten tämä hyvinvointiyhteiskunnan perusta säilytetään

edustaja tanus toi esille tuossa omassa puheenvuorossaan tuon sähkötupakan joka on tämän ajan ilmiö ja siihen liittyvän mahdollisen sääntelyn tai valvonnan ja myös nämä terveydelliset näkökulmat kun sähkötupakkaan liittyvät nämä nesteet joilla sitä tupakkaa maustetaan

hallitus on pystynyt luomaan tämmöistä yhteisvastuun henkeä

monet yritykset ovat pidättäytyneet irtisanomisista ja kotimarkkinat ovat edelleen pyörineet ja ihmiset luottavat talouteensa edelleen

mistä kuluttaja esimerkiksi nuori joka alkaa käyttämään sähkötupakkaa tietää mitä ainetta siinä nesteessä on

rönni omassa puheenvuorossaan toi hyvin esille sen että kriminaalipolitiikalla yritetään sitten paikata sitä epäonnistunutta sosiaalipolitiikkaa ja tietysti myös työllisyyspolitiikkaa ja se ei ole se otollisin lähtökohta

sen vuoksi ehkä olisi tarpeen tässäkin lisätä terveydellisestä näkökulmasta sitä valistusta ja valvontaa

mutta tästä kristillisdemokraattien esityksestä että tupakkaveroa korotettaisiin nyt kerralla rysähtäen olen eri mieltä

mutta kuitenkin rikollisuus on aina joukossamme ja läsnä joka päivä ja siihen myös seuraamuksia tarvitaan eikä ole hyvä lähtökohta se jos raha ohjaa kriminaalipolitiikan suuntaa

eun neljäs rautatiepaketti tosiaan ohjaa siihen että rautateiden kilpailua tulee avata ja suomenkin täytyy siinä kehityksessä olla menossa eteenpäin

nämä viimepäiväiset kommentit maahanmuutosta nakertavat suomalaisten oikeudenmukaisuutta ja maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt on viipymättä muutettava niin että virheellisillä tiedoilla tähän maahan tullut tulee käännytetyksi ja häneltä evätään aiheettomat sosiaalietuudet

se herätti paljon kysymyksiä ja siinä oli avoimia kysymyksiä ja uhkakuvia luotu

vankilavirkailijaliitto on ilmaissut huolensa siitä että tällä hetkellä on hyvin vaikea löytää sopivia vankeja valvottuun koevapauteen ja se on ollut sitä vaikeampaa mitä enemmän näitä avoseuraamuksia on otettu käyttöön

kysymyshän on siitä miten hyvin suomessa tämä rautateiden kilpailu osataan avata miten hyvin osaamme ottaa oppia epäonnistumisista niissä muissa maissa joissa tämä on tehty miten hyvin esimerkiksi nämä kilpailutusreitit paketoidaan

eli se ei ole ongelmatonta

tietysti tässä pitää valita se että kansanterveyden kannalta olisi paras jos tupakka kiellettäisiin kokonaan ja sillä lailla pyrittäisiin tätä terveyttä edistämään mutta myös tämä fiskaalinen vaikutus on tärkeä koska tupakasta tulee paljon haittoja ja kuluja yhteiskunnalle ja niitä sitten myöskin näillä verovaroilla maksetaan

siellä nähdään ammattilaisten joukossa uhkakuvana se että pidemmällä tähtäimellä suljettuja vankipaikkoja ajetaan edelleen alas ja sitten nyt kun tulee näitä avoseuraamuksia ei myöskään löydy soveltuvia vankeja valvottuun koevapauteen

paketoidaanko ne niin että siellä kilpailutuksessa on kannattavia reittejä mutta myös sitten niitä vähemmän kannattavia reittejä siinä samassa paketissa

joku aina maksaa sen kannattamattoman liikenteen tähän ostoliikennekeskusteluun liittyen on hyvä huomauttaa että joku aina maksaa sen kannattamattoman liikenteen

täällä tätä vanhempien vastuuta on taas näissä puheenvuorossa perätty ja tämäkin laki perustuu aika vahvasti siihen että aikuiset vanhempina ottavat sen vastuun eivätkä luovuta ostamiaan ilotulitteita lasten käsiin

tuolla lakivaliokunnan mietinnössä korostetaan työn ja toiminnan tärkeyttä silloin kun tähän valvontarangaistukseen määrätään

ja missä kulkee se raja kuinka paljon sitä subventoidaan muilta rata osuuksilta tai muiden liikennemuotojen veronmaksajilta ja mikä on sitten se kokonaisuus

tuon käsittelyn aikana ilmeni kaksi huolta joihin itsekin yhdyin ja aika pitkää pohdintaa kävin kahden teeman ympärillä ja ne molemmat koskivat kuluttajan etua tässä tilanteessa jossa nyt kaupataan tuota uutta taajuusaluetta

työtä ei kuitenkaan edellytetä

suojalasien käyttö on mielestäni todella tärkeää

tärkeintähän ihmisille on se että ihmiset pääsevät liikkumaan

minun paras ystäväni muutama uusivuosi sitten käytti suojalaseja oli selvin päin ja räjäytti ison raketin joka räjähti välittömästi

ei niinkään sen liikennevälinesidonnaisuuden pitäisi olla se tärkein asia vaan sen että ihmiset pääsevät liikkumaan yhteysvälin luotettavasti edullisesti ja turvallisesti jollakin liikennevälineellä joka sitten heille tämän palvelun takaa

itse en lukeudu niihin jotka aina katsoisivat mallia ruotsista ja taputtaisivat käsiään sille mitä siellä on tehty mutta tässä kyseisessä asiassa täytyy kyllä tunnustaa että tuolla ruotsissa kokemuksen kautta vuosien myötä on löydetty tähän valvontarangaistukseen hyvä toimintatapa

nyt kun näyttää siltä että tämä huutokauppa todennäköisesti johtaa kahden toimijan malliin tällä uudella taajuusalueella tuo kilpailunäkökulma asiakkaan kannalta on huolestuttanut

sen vuoksi olisi tärkeää että tätä säännöstä suojalasien käytöstä nyt aikaistettaisiin jotta ensi uutenavuotena säästettäisiin muutamat silmät

jos yhdistettäisiin nämä sosiaaliturvan muodot perustuloksi yksinkertaistettaisiin järjestelmää viranomaisten tarve vähenisi ja saataisiin henkilötyövuosia tuottavaan työhön kun nyt väestö ikääntyy ja työvoima vähenee

mihin tuo hinta sitten päätyykään niin näiden yhtiöiden tulee vielä kyetä investoimaan tämän verkon rakentamiseen

itse asiassa haluan tässä puheenvuorossa nostaa esille kaksi asiaa liittyen tähän taajuushuutokauppalakiin

tämä johtaa sitten siihen päihteettömyyden valvontaan ja niihin järjestelmiin joudutaan rakentamaan päihteettömyyden valvontajärjestelmiä ja viemään ne sinne rangaistuspaikalle eli kotiin

tämä pykälä on todella tarpeen

se aiheuttaa kustannuksia

tälläkin hetkellä näitä häiriöitä televisiolähetyksissä on

tuossa käsittelyn aikana itse toin valiokunnassa esille sen voitaisiinko puhallus sylki tai verikokeen sijaan ja sen sijaan että koko ajan rangaistuksessa oleva vanki ikään kuin pelkää ja kyttää koska tullaan tekemään testi lähteä kannustavuuden kautta niin että tämä päihteettömyys valvottaisiinkin määräajoin tehtävillä maksatesteillä joista kyseinen henkilö saisi faktan luvun ja se kannustaisi häntä siihen päihteettömyyteen kun ne arvot alkaisivat laskea ja näkisi faktan siitä että nyt ollaan menossa hyvään suuntaan

esimerkiksi itä uudellamaalla on alueita joilla tälläkään hetkellä televisiolähetykset eivät moitteetta näy koska matkaviestinten taajuudet ja lähetinten voimakkuudet häiritsevät televisiolähetysten näkymistä

muutos on uskallettava kohdata

antenniasentajat ovat siellä ongelmissa koska on uusia kiinteistöjä joihin on asennettu uudet laitteistot mutta niitä ei vain millään asennustoimenpiteillä oikein kunnolla saada toimimaan koska lähetinten tehot matkaviestinnässä ovat niin voimakkaita

nyt tämä kova kritiikki esimerkiksi tätä työnäytettä vastaan on omituista koska sehän antaa nuorelle tai vaikkapa maahanmuuttajalle jonka on erittäin vaikea työllistyä mahdollisuuden omasta aloitteestaan antaa työnäytteen siitä mitä osaa ja olisiko tämä työpaikka mahdollisesti hänelle sopiva